meiltä löytyy suomestakin mutta varsinkin maailmalta esimerkkejä siitä että jos päästetään kiinteistösijoittajat kauppa yksittäisten pienempien kuntien kaavoittajat yksin päättämään näistä asioista niin huonosti voi käydä

muodollisesti kyllä mutta näissä maakuntakaavoissa on valtavasti erilaisia merkintöjä ja ympäristöministeriö lähettää kun se saapuu meille sen sen jälkeen lausuville niille ministeriöille joiden toimialaan mikäkin merkintä kuuluu

käytännössä erilaisia tiehankkeita ja tiemerkintöjä on maakuntakaavoista jätetty vahvistamatta enemmän kuin kaupan suuryksiköiltä mikä on käytännöllisesti katsoen tapahtunut liikenne ja viestintäministeriön toimesta

tällä tavalla kun tämä järjestelmä toimii niin itse asiassa varsin moni ministeriö ottaa kantaa siihen voidaanko joku asia vahvistaa vai ei ja nimenomaan siltä kannalta kenen substanssiin mikäkin asia kuuluu

on toki mahdollista ajatella että nämä vahvistukset vietäisiin valtioneuvostoon ja näinhän nykyjärjestelmässäkin viedään jos yksikin muu ministeriö on eri mieltä ympäristöministeriön kanssa tästä linjauksesta

ympäristöministeriöllä tai liikenneministeriöllä tai puolustusministeriöllä tai edes valtioneuvoston yleisistunnolla ei meidän järjestelmässämme ole oikeutta ottaa kantaa siihen onko kaava hyvä vai huono tai onko se lainmukainen vai ei

tässä mielessä voidaan asia nähdä näin että se on ihan sama missä se vahvistetaan tai vahvistetaanko sitä ylipäänsäkään koska pitää noudattaa niitä lakeja

tässä on kysymys tietyn tyyppisestä kontrollimekanismista kun tiedetään ja monestakin syystä on osoittautunut järkeväksi että meillä on tämmöinen kontrollimekanismi joka katsoo ovatko maakuntakaavat pysyneet tässä kaavaa tehdessään lainsäädännön asettamissa puitteissa

jos siitä luovuttaisiin niin käytännössä se tarkoittaisi sitten sitä että joku valtion viranomainen onko se sitten ympäristöministeriö tai liikenneministeriö jolla on vähintään yhtä iso intressi valvoa näitä maakuntakaavoja kuin ympäristöministeriöllä tai paikalliset ely keskukset sitten valittaisivat ja sitten käytäisiin oikeusriitoja maakunnat vastaan valtio joka toisesta maakuntakaavasta

huovista jollain vanhalla sanonnalla joka tosin taisi olla kovin erityyppisissä olosuhteissa että isänmaata voi puolustaa oppositiostakin

en edes yritä vastata niihin kysymyksiin jotka kuuluvat yleiseen energiapolitiikkaan ja ministeri pekkariselle enkä niihin jotka kuuluvat ministeri kataiselle lukuun ottamatta tietenkin ed

perkiön kysymystä josta voin sanoa näin että se kuulostaa hyvältä mutta en ymmärrä riittävästi siitä että osaisin sanoa onko se hyvä mutta siitä te varmaan keskustelette valtiovarainministerin kanssa

se tarkoittaa sitä että toimintaedellytykset jatkossa tulevat olemaan ihan hyvät mutta se tarkoittaa toki myös sitä että myös hirsitaloteollisuuden puolella pitää osata varautua tähän tulevaan maailmaan ja myös siellä pitää tapahtua edistystä mutta kuitenkin se vaatimus on selvästi kevyempi kuin mitä se on muussa rakentamisessa

orpolle todettakoon näin että tietäen kuinka vaikeata oli saada pakollinen yhteinen yleiskaava pääkaupunkiseudulle ei ole konkreettisia suunnitelmia ulottaa sitä myöskään turun seudulle tai muille ainakaan lähiaikoina

mutta myös edellisen laman aikana opittiin se että nämä rakentamiskustannukset eivät per heti tule alas vaan että siinä on pieni viive ja on ihan selvää että valtion pitää omissa tukitoimissaan ottaa tämä tietyllä tavalla huomioon

laukkanen oli oikeassa osin

meillä on jo pitkän aikaa sitten omaksuttu linja jonka mukaan rakentamismääräykset ovat materiaalineutraaleja

jos tuetaan sitten jotain tiettyä rakennusmateriaalia niin se tapahtuu muin toimenpitein ja sitä varten meillä on ollut puurakentamisen edistämisohjelmia edellisen hallituksen aikana ja taisi olla sitäkin edellisen hallituksen aikana joita nytkin parhaillaan jatketaan

yhteistyö liikenneministeriön ja ympäristöministeriön välillä on ollut luvattoman heikkoa mistä syystä varmasti molemmat ministeriöt saavat katsoa itseään peiliin mutta kyllä tässä jotain edistystä on tapahtunut ja itse asiassa viime viikolla perustimme ministeri vehviläisen kanssa yhteisen foorumin edistämään tätä asiaa ja tätä kanssakäymistä tällä puolella

se että vuotta ennen vaaleja lähettää ministeriölle lausunnon jossa toteaa että laki on hyvä ja sitten noustaan kapinaan sen jälkeen kun se ei ollutkaan hyvä on vähän eri asia

me olemme teettäneet useita eri selvityksiä useilla eri tahoilla siitä uhkaavatko nämä tiukentuvat energiamääräykset johtaa uuteen kosteus ja homeongelmaan

voi olla että se tämän järjestelmän legitimiteetin kannalta olisi positiivista että koko valtioneuvosto vahvistaisi nämä maakuntakaavat kuitenkin muistaen sen että se tapahtuu aina jonkun ministerin esittelystä se tapahtuu esittelystä virkavastuulla ja että mielletään ja ymmärretään että kysymys on laillisuusharkinnasta

mutta on ihan selvää että ei tämä poista sitä että jos tapahtuu suunnitteluvirheitä rakennusvirheitä niin kyllä niitä kosteus ja homevaurioita voi tulla jatkossakin tai käyttövirheitä aivan oikein mutta eivät ne näistä rakentamismääräyksistä suoraan tule

en usko että täällä ihan vieläkään on ymmärretty tai haluttu ymmärtää mitä tarkoittaa laillisuusharkinta versus tarkoituksenmukaisuusharkinta

taas maakuntakaavat ovat semmoisia joissa korostetusti seuraava porras on korkein hallinto oikeus mikä nimenomaan korostaa sitä että valtioneuvoston päätöksestä voidaan valittaa ja melkein aina valitetaankin silloin kun valtioneuvosto tai ympäristöministeriö poikkeaa maakuntaliiton tahdosta

en myöskään ihan ymmärrä tätä ajattelutapaa että maakunnissa pitää itse saada päättää kun kysymys on laillisuusharkinnasta

korjaustarpeita on jumalaton määrä eikä minun käytettävissäni ole enkä tiedä onko muittenkaan ministereitten käytettävissä semmoisia välineitä jotka pakottavat kuntia käyttämään vaikeissa taloudellisissa oloissa paras

kun te väitätte että ympäristöministeriö ei saa päättää maakuntaliiton puolesta ja kun ympäristöministerillä ei olisi oikeutta päättää maakuntaliiton puolesta vaan ainoastaan tarkastaa onko se lainmukaista vai ei ja jos se puuttuu siihen niin sehän voi puuttua siihen vain jos se maakuntaliiton päätös on lainvastainen niin onko se sitten väärin että puututaan lainvastaisiin päätöksiin

ja sitten nopeatahtinen keskustelu jatkuu puhemies eussa suostutaan siinäkin enintään viiden minuutin puheenvuorojen ja suosittelen että paikaltaan huippu on etevä minuutin puhe vuodelta enintään minuutin puheenvuoroja rahansa oikein

arvoisa puhemies

toki se riippuu pitkälti maakuntaliittojen osaamisesta ja tahdosta me olemme siirtymässä enemmän ja enemmän aikakauteen missä maakuntakaavoitus on jatkuvaa prosessia sitä mukaa kun edellinen valmistuu seuraavaa ruvetaan tekemään eikä sen tarvitse johtaa siihen

mutta samaan aikaan pitää myös muistaa se että ei se ole niin kamalan vakavaa että kaavoitus jonkun verran kestääkin silloin kun me teemme valtavan merkittäviä muutoksia meidän rakennettuun ympäristöömme joka sen jälkeen vaikuttaa meidän elämäämme meidän yhdyskuntiimme kymmeniä ja jopa satoja vuosia tästä eteenpäin

minä olisin huomattavan paljon huolestuneempi jos tämmöinen merkittävä kaavoitus oikeasti isojen hankkeitten osalta olisi hirvittävän nopeata ottaen huomioon kuinka valtavan pitkiä vaikutuksia näillä asioilla on

kyllä se on vaan niin että mitä isompi kaupunki on kysymyksessä sitä pienemmät riskit koko tähän järjestelmään on

sitä vähemmän se haavoittuu väärinsijoitetuista isoista kaupan suuryksiköistä

mutta sitten kun me menemme keskikokoisiin ja pienempiin kaupunkeihin ja taajamiin yksikin väärin sijoitettu megamarketti tai vastaava voi oikeasti tuhota sen koko keskustan

se asia missä varmasti on paljon parantamisen varaa on kaavaohjaus eli tämä järjestelmä joka on kiistatta hieman keinotekoinen että ympäristöministeriö samaan aikaan ohjaa maakuntia kun he tekevät näitä maakuntaliittoja ja sen jälkeen vahvistavat niitä

joskus on kyse siitä että kaavaa ohjattaessa hienovaraisesti vihjataan että ehkä sen ei ihan näinkään pitäisi olla ja vastapuoli tulkitsee että kun ei suoraan kielletty niin se on sitten varmaan lainmukainen

mutta on meillä myös ministeriössä ihan aidosti sellainen käsitys syntynyt että ei kaikissa mutta useissa tapauksissa käy niin että kun maakuntaliiton kaavoituksesta vastaavien virkamiesten kanssa tätä keskustelua käydään ei ole erimielisyyttä siitä mitä laki sanoo ja mitä se ei sano mutta sitten kun maakuntavaltuutetut pääsevät kisaamaan siitä että meidänkin kunnan alueelle pitää saada joku juttu ja sitten ruvetaan siellä maakuntavaltuustossa heittämään noppaa että sinulle tuo hanke ja minulle tuo hanke ja se homma menee sekaisin niin silloin yleensä syntyy niitä hankkeita jotka sitten vahvistusprosessissa joudutaan poistamaan

mutta ei tässä auta muu kuin parantaa ohjausta tehdä sitä enemmän ja enemmän lisätä koulutusta kehittää opastaa

iloinen olen kuitenkin siitä että itse asiassa näistä peruskysymyksistä perusarvoista mitä tällä lainsäädännöllä halutaan suojata ja turvata ei sitten kuitenkaan näytä olevan minkäänlaista erimielisyyttä

se antaa kuitenkin uskoa sille että itse asiassa tämän lain tarkoitukset ymmärretään paremmin kuin ehkä halutaan aina sanoakaan

ensin alkuun haluaisin kiittää ympäristövaliokuntaa ja sen puheenjohtajaa oivallisesta ja hyvästä työstä aiheesta joka ei ole ihan yksinkertainen eikä ihan helppo ja vaatii ihan omaa erityisasiantuntemusta jotta pystyy sen kaikkiin saloihin vihkiytymään

tällä maankäyttö ja rakennuslain muutosesityksellä on useitakin eri taustoja ja perusteita minkä takia se on tänne eduskuntaan tuotu

ensimmäinen ja varmaankin keskeisin kumpuaa vanhasen toisen hallituksen hallitusohjelmasta jonka pitäisi ainakin kaikille hallitusryhmien edustajille olla selvä ja siinä nimenomaisena tavoitteena on kaavoituksen sujuvoittaminen

karvo että ed

on ihan selvää että kaavoituksen sujuvoittaminen nopeuttaminen ja vauhdittaminen vaatii monenmoisia toimia ja tekoja ja ihan sillä miten kunnissa ja vaikkapa hallinto oikeuksissa työt organisoidaan on oma merkityksensä

siinä mielessä ei voi kuvitella eikä kukaan sitä väitäkään että tällä valituslupakäytännön käyttöönotolla suorastaan mitään vallankumouksellisia merkityksiä olisi

mutta on myös todettava kun olemme hyvin tietoisia korkeimman hallinto oikeuden skeptisestä kannasta tätä kohtaan että kyllä eri lausuntokierroksilla suurin osa toimijoista kuitenkin on suhtautunut tähän positiivisesti

helsingin kaupunki on omassa lausunnossaan todennut että on kyse merkittävästä parannuksesta nykykäytäntöön

ei tämä vallankumousta tarkoita mutta prosessissa jossa kaavoitus kestää välillä kohtuuttomankin pitkään pienetkin muutokset osassakin tapauksia voivat aidosti olla merkittäviä

tiusasen kanssa väittelemään ja vänkäämään asian perustuslaillisesta ulottuvuudesta varsinkin kun meidän järjestelmässämme noudatetaan käytäntöä että eduskunnan perustuslakivaliokunta asian käsittelee ja eduskunnan perustuslakivaliokunnan kanta on se jota kaikki sen jälkeen noudattakoot ja näin tässäkin tapauksessa on käynyt

eduskunnan perustuslakivaliokunta on tämän käsitellyt ja todennut että se on yleisten rajoitusoppien mukainen ja tässä mielessä ongelmaton

toinen peruste koko lakiesitykselle kytkeytyy varmaankin ilmastotalkoisiin ilmastokysymyksiin ylipäänsä ilmasto ja energiakysymysten vahvempaan esilletuloon kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa

toisaalta ilman näitä poikkeuksia tämmöistä ei olisi voinut säätää koska nimenomaan tämän säätämisen taustalla on se että tällä lailla edistetään ilmastopoliittisia tavoitteita

jos esimerkiksi lähdettäisiin siitä että matalaenergiatalot tai sellaiset talot jotka käyttävät täysin uusiutuvia energialähteitä pitäisi pakolla liittää kaukolämpöverkkoon niin eihän siinä tietenkään mitään mieltä olisi ja sen takia tietenkin tämmöisiä poikkeuksia on tarvittu

kolmas ehkä vähän vähemmälle huomiolle jäänyt mutta monien kuntien kannalta olennainen kohta kumpuaa ihan käytännön tarpeesta itse asiassa kuntaliitoksista ja siitä että vuodenvaihteessa valtakunnassa astuu voimaan ennätysmäärä kuntaliitoksia

meillä on näissä uusissa kunnissa useitakin sellaisia tilanteita joissa saattaa olla vaikka useitakin saman nimisiä katuja

se että tässä nyt mahdollistetaan näitten kadunnimien muuttaminen ilman että se vaatii raskasta asemakaavaprosessia voi kuulostaa vähäiseltä seikalta mutta on sinänsä monissa kunnissa merkittävä ja kauan odotettu asia

huomasin valiokunnan mietintöä lukiessani että siellä on paljon muun muassa kiinnitetty huomiota pääkaupunkiseudun ja laajemminkin helsingin seudun yhteistyöhön siihen kuinka se on viime vuosina parantunut ja kuinka tällä sektorilla on tehty yhtä sun toista

on kiinnitetty myös huomiota siihen että tämmöisen seudullisen suunnittelun tarve kohdistuu laajemmallekin alueelle kuin pääkaupunkiseudun neljään kaupunkiin ja että se koskisi vähintään koko helsingin seutua

tämähän on myös esitys joka perustuu lauri tarastin selvityshenkilöraporttiin noin vuoden takaa ja raportissa lauri tarasti itse asiassa käy kaikki nämä samat asiat hyvin juurta jaksain läpi mutta sitten toteaa ihan konkreettisesti että kun näin ja näin on pääkaupunkiseudulla tehty ja monissa asioissa on mukavasti edetty niin itse asiassa johdonmukainen seuraava askel näyttäisi olevan yhteisen yleiskaavan aikaansaaminen

eli kysymys on kuitenkin viime kädessä siitä että nimenomaan pääkaupunkiseudulla asumiseen maankäyttöön ja liikenteeseen ja niitten yhteensovittamiseen liittyvät haasteet ovat ylivoimaisesti suurimpia tässä valtakunnassa

ja jos jossakin niin nimenomaan täällä on entistäkin suurempi tarve seudulliseen yhteiseen näkemykseen jota tämä vapaaehtoinen yhteistyö sinänsä on edistänyt mutta jonka ei sitten kuitenkaan ole katsottu olevan riittävän pitkälle menevää

espoossa osa kaupungista on varsin tuoreesti yleiskaavoitettu eikä ole oletettavissa että ihan lähiviikkoina tai kuukausina tai ehkä ihan lähivuosinakaan tämä yhteinen yleiskaava syntyisi

mutta tässä on kyse selkeästä tahdonilmaisusta seudulla missä tähän liittyvät haasteet ja ennen kaikkea seudullisen päätöksenteon haasteet ovat ylivoimaisesti kaikkein suurimpia

melkein osaan olettaa minkä tyyppisenä keskustelu täällä jatkuu mutta ehkä voin vastata sitten erikseen